eduskunnassa saatiin aikoinaan naisten enemmistöllä läpi subjektiivinen päivähoito oikeus

arvoisa puhemies

pidän erittäin tärkeänä että hallitus esittää määrärahoja pienien tärkeiden ja kiireellisten liikehankkeitten rahoittamiseen jotta mahdollistetaan myös alueitten asuntorakentaminen

tämä olisi tärkeää jotta erityisesti naisten työllistymismahdollisuudet paranisivat ja työelämässä vallitseva naisten ja miesten välinen tasa arvo lisääntyisi

haluan myös lähettää kiitokset ministeri kiurulle siitä että hän on havainnut sen että uudenmaan alueella mikä on väkirikasta aluetta ja missä on paljon nuoria on ollut prosentuaalisesti tosi vähän opiskelupaikkoja ja nyt tässä budjetissa tätä tilannetta korjataan

päivähoitomaksujen suhteuttaminen hoitoaikoihin taas parantaisi perheen mahdollisuuksia käyttää osa aika osapäivä tai vuorohoitoa ja tukisi näin vanhempien mahdollisuuksia osa aikaiseen työhön sekä turvaisi näin vanhemman kosketuksen työelämään

siihen nähden tietysti että uudellamaalla on paljon väkeä meillä jää huomattavasti enemmän opiskelijoita ilman opiskelupaikkaa vaikka ne prosentuaaliset luvut olisivat aivan samat

kotihoidon tuelle jäävän äidin ja isän tilalle palkataan useissa tapauksessa sijainen mikä taas antaa sijaisuuden saavalle henkilölle mahdollisuuden saada jalansija työelämään

se on tällä hetkellä hyvin pieni määräraha valtion budjetissa mutta näille kaikille yhdistyksille olisi erittäin tärkeää jos tämä vero poistettaisiin kokonaan tai sitten ainakin puolitettaisiin koska tällä hetkellä on suuria vaikeuksia tässä bingon pyörittämisessä

me tiedämme kaikki miten se on sosiaalisesti hyvin suosittu tapaamismuoto ja myös pitää ikäihmiset virkeinä kun siinä pelaamisen yhteydessä on oltava koko ajan kiinni siinä pelissä ja tarkkana jotta suuret palkinnot eivät mene ohi suun

sopimuksella turvataan saimaan kanavaliikenteen jatkuvuus sekä siihen riittävä palvelutaso kanavan käyttäjille

ne ovat kaikki todella hyviä asioita

ministeri kyllönen otti tuossa alkupuheenvuorossaan esiin nämä mal aiesopimukset ja puhui niistä että täytyy tarkemmin tutustua

sen mukaan myös valtiolta on luvattu investointimäärärahaa esimerkiksi tähän pieneen kustannustehokkaaseen liikenneinfran rakentamiseen

meillä on tietysti kaikilla kunnilla hyvin paljon semmoisia kiireellisiä liikenneinvestointeja mitkä sopivat tähän koriin ei kauhean kalliita mutta liikenneturvallisuutta ja liikenteen joustavuutta parantavia ja ylipäätään ruuhkia pystyttäisiin välttämään

arvoisa puhemies

veden puute tai heikko laatu hankaloittavat elämää

tarttumalla epäkohtiin voimme rakentaa yhteisiä ja toimivia pelisääntöjä ja pysyvää talouskuria joiden avulla euroaluetta raken netaan tulevaisuudessa

monet haja asutusalueiden asukkaat joutuvat säästämään vettä tai selviämään tyhjien kaivojen kanssa erilaisten hätäapukeinojen avulla

nykyiset kunta ja palvelurakenteet eivät pysty vastaamaan tämänhetkisiin ja tulevaisuuden haasteisiin joita suomi väestörakenteen muutoksen seurauksena lähivuosina kohtaa

talousveden saantia ja laatua on mahdollista parantaa esimerkiksi peruskorjaamalla ja syventämällä vanha kaivo tai teettämällä uusi rengas tai porakaivo mutta pienituloisille talousvesiremontin tekeminen on kallis investointi

asuntojen korjaus energia ja terveyshaitta avustuksista annetun lain mukaan on jo mahdollista saada sosiaalisin perustein avustusta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kustannuksiin

olisi oikeudenmukaista että avustusta voisi saada myös puhtaan talousveden saannin turvaamiseen eli talousvesikaivojen syventämiseen tai uuden kaivon rakentamiseen ja toimenpiteeseen liittyviin muihin tarpeellisiin kuluihin

inflaatio on tuottavuuden nousun ja kilpailun kiristymisen ansiosta pysynyt maltillisena mikä on vaikuttanut positiivisesti investointeihin ja kulutukseen

yhdysvalloista alkanut finanssikriisi euroalueen ja eun talouskasvun pysähtyminen sekä kehittyvien talouksien totuttua hitaampi kasvu ovat sävyttäneet talouspolitiikkaa jo useamman vuoden ajan

olen tyytyväinen hallituksen viime päivinä tekemiin linjauksiin

myös euroalueen talous elpyy vähitellen

perussuomalaiset puhuvat eurosta eroamisesta

monet taloustieteilijät arvioivat että eurosta eroamisesta syntyvät haitat olisivat huomattavasti suuremmat kuin eroamisesta syntyvät hyödyt

suomi on osa euroaluetta ja meidän tulisi ohjata voimavaramme kriisin ratkaisuun ja vahvemman ja kilpailukykyisemmän euroopan rakentamiseen sisäisten kiistojemme sijaan

haluaisin vastata niikon puheeseen sen verran että toki valtiokin antaa veteraaneille määrärahoja että he pääsevät kuntoutukseen ja niin edelleen mutta kyllä sitten kunnatkin toimivat tässä asiassa erittäinkin aktiivisesti

nyt realistisen aikataulun mitoissa kunnilla on ihan aidosti aikaa antaa omat lausuntonsa kuntauudistuksesta

siitä huolimatta meidän on löydettävä uusia ratkaisuja tämänhetkiseen talouskriisiin ja yhteistyöllä

arvoisa puhemies

esimerkiksi omassa kunnassani veteraanit voivat hakea veteraanikuntoutuksena päivätoimintaa jota järjestetään päivätoiminnassa tai päiväsairaalassa

uudistuksen tavoitteena on turvata suomalaisille yhdenvertaiset ja riittävät sosiaali ja terveyspalvelut nyt ja tulevaisuudessa hyvinvointivaltion periaatteiden mukaisesti

sitten on ohjattuja voimistelu ja liikuntaryhmiä uimahallissa

arvoisa puhemies

ja sitten silmälasit

palveluiden saanti ja laatu vaihtelevat kuntien välillä

ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa niin että tämänhetkisellä veroasteella muodostuvat julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja

pidän erittäin hyvänä sitä että myös kunnat tukevat veteraanien palveluita ja niihin kohdentavat keräämiään verorahoja

olemme tilanteessa jossa kuntalaiset eri puolilla suomea ovat hyvin eriarvoisessa asemassa sosiaali ja terveyspalveluiden suhteen

kuntatalouden tasapainon turvaamiseksi kuntien talousohjausjärjestelmässä uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sekä tehostetaan peruspalveluohjelman menettelyn pitkäjänteisyyttä sitovuutta ja ohjausvaikutusta hallitusohjelman mukaisesti

käytännössä tämä tarkoittanee suurempia terveyskeskuksia perusterveydenhuollon vahvistumista ja kattavampia palveluita kun osa erikoissairaanhoidon palveluista siirtyy terveyskeskuksiin

rakennepoliittinen ohjelma sisältää myös useita toimenpiteitä rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi asuntomarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi sekä työurien pidentämiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

helsingin seudulla tehdään kuntauudistuksen yhteydessä metropoliselvitys

enemmistö metropolialueen kunnista täyttää myös vahvan kunnan kriteerit niin väestöpohjansa kuin taloutensakin osalta

lisäksi kuntien kesken on jo pitkään tehty monipuolista yhteistyötä muun muassa maankäyttöön asumiseen ja liikenteeseen liittyvien asioiden osalta

uudistuksen eteenpäinviemiseen tarvitaan kaikkien yhteistyötahojen niin eri puolueiden kuin erityisesti kuntien päättäjien yhteistyötä ja nimenomaan ei pakkoa vaan vapaaehtoisuutta

lisätalousarvion myötä keravantien logistiikkayrityksille taataan laajentumismahdollisuus ja tiestä saadaan toimiva ja aluetta ja sen kilpailukykyä vahvistava

terveydenhuollosta vielä sen verran että olen erittäin tyytyväinen siihen että on päätetty sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta

olen myös siitä erittäin tyytyväinen että jatkossa lisätään vanhusten kotiin vietäviä palveluita ja myös lapsiperheet saavat kotipalvelun palveluita jatkossa

suomen taloudellinen tilanne on todella tämmöisessä sumuisessa vaiheessa että ei oikein tarkkaan nähdä eteenpäin mitä tulee tapahtumaan ja milloin se talouskasvu lähtee tulee usasta ja euroopan kautta tänne kaukaiseen suomen kolkkaan

mutta minä olen erittäin tyytyväinen siihen että meillä työministeri ja elinkeinoministeri ovat tehneet niin paljon sen eteen että saataisiin uusia työpaikkoja ja saataisiin työllistettyä nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä

arvoisa puhemies

kehyksessä listataan jo tehtyjä ammatillisen koulutuksen lisäyksiä ja todetaan että tämä heijastuu eräiltä osin kehyskaudelle

aika vaatimatonta kun nyt pitäisi tehdä kaikki mahdollinen että jokainen nuori saisi koulutuspaikan tai työpaikan ja samalla uskoa tulevaisuuteen

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla kehyksissä on myönteistä se että pienimmät eläkkeet hiukan nousevat ja esimerkiksi lapsilisät ja vähimmäismääräiset kuntoutusrahat ja päivärahat sidotaan kansaneläkeindeksiin

myös kuntouttavan psykoterapian siirtyminen kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuun piiriin on hyvä asia kunhan pystytään turvaamaan perusterveydenhoidon resurssit niin että hoitopolku perusterveydenhoidon alkuvaiheen terapiasta kelan psykoterapiaan toimii

toivottavasti vuosien työ saadaan pian kattavasti käyttöön että myös asiakasmaksu uudistuksen yhteydessä luvattu terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen vihdoinkin toteutuisi

toivon että samalla kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomiota myös radonin torjuntaan ja että tämä näkyisi myös asuntojen korjausavustuksen määrärahoissa

hankkeiden hallinnoinnin pitää olla selkeää siten että koordinointi ja seuranta toimivat ja saamme tietoon mitä käytetyillä määrärahoilla on saatu aikaan

innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen on tärkeää mutta tuettavien hankkeiden seurannan pitää olla selkeää ja läpinäkyvää jotta tiedämme mitä valtion vuosittaisella tuella saadaan aikaiseksi ja miten yrityksemme sen avulla nousevat ja pystyvät tarjoamaan työtä nimenomaan tälle

arvoisa puhemies

ai niin tämä muihinkin jo kertaalleen elinsiirron seuraavaan päätteisiin eli arvoisa puhemies

valtion tuottavuusohjelmaa aiotaan jatkaa aiemmin päätetyllä tavalla huolimatta siitä että tuottavuusohjelmasta on tullut käyttöön yksinkertaistettu versio jossa valtionhallinnon työvuosia on mekaanisesti vähennetty

voisin tässä ihan nyt antaa vinkin että keski uudellamaalla tuusulan ja järvenpään alueelle suunnitellaan uutta asuntoaluetta lähelle tuusulanjärveä ja lähelle rantatietä

tuottavuutta toimilla ei ole lisätty eikä ole vähennetty julkisen talouden menoja

tämä olisi aivan oiva sijainniltaan tähän puurakentamiseen tämmöinen ekokohde

heidän palkkansa ja työehtonsa ovat heikentyneet mutta valtion laitoksen maksama korvaus yritysten palveluksesta on silti isompi kuin jos työ olisi tehty omana työnä

arvoisa puhemies

mutta nimenomaan puun käyttöä täytyy lisätä ja puurakentamiseen sitä olisi järkevää käyttää nykyistä enemmän